kalavesien hoidosta ei vastaa kukaan muu kuin kalavesien omistaja ja siksi on tärkeää että kalavesien omistajilta ei viedä kannusteita siitä että he pitävät huolen omaisuudestaan missä myöskin toiset pystyvät kalastamaan

herra puhemies

enää ei puhuta koe eläintoiminnasta vaan puhutaan hanketoiminnasta ja kun näin on niin valiokunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen että tiedotustoiminnassa ja siinä millä tavoin tästä asiasta kerrotaan kaikille meille suomalaisille täytyy tulla selväksi että kysymys on koe eläintoiminnasta

siellä pitää olla tilaa niin vapaa ajankalastajille kuin ammattikalastajillekin mutta ei virkavaltaisuudelle eikä sille että omistamisen oikeutusta poljetaan

herra puhemies

suomalainen kuluttaja haluaa syödä suomalaista ruokaa ruokaa josta tiedämme miten se on tuotettu missä se on tuotettu josta tiedämme sen varman alkuperän ruokaa jolla on kasvot

jos hallitus on sitoutunut näin kuin ministeri tässä totesi miten on mahdollista että kun vielä viime viikkoon saakka lukuisat euroopan unionin jäsenmaiden johtajat suomen pääministeri mukaan lukien maatalousministerit komissaari ilmoittivat että näin tapahtuu ja se maksu ja se kompensaatio hoidetaan eun maatalousbudjetin marginaalista tuo marginaali ilmoitettiin viime viikolla niin saman tien se marginaali hävisi muihin tarkoituksiin ei euroakaan ole tullut

kyllähän tämä on taas yksi esimerkki siitä että me olemme itse asettaneet itsellemme esteitä talouskasvulle ja nousulle ja meidän taloutemme vahvistumiselle kun tällainen säädös on itellan toimesta otettu

tällä hetkellä viljelijät elävät äärimmäisen suuressa kannattavuusongelmassa kannattavuuskriisissä ja tämä on aiheuttanut sen että meidän ruuan omavaraisuusasteemme on huolestuttavalla tavalla lähtenyt alenemaan

olkoon tämä selvä vihje ja ohje kaikille jotka tekevät sitä työtä ja tiedottavat siitä että puhuvat koe eläintoiminnasta ja hankkeista että ei puhuta pelkistä hankkeista

olen aivan samaa mieltä kuin mitä täällä kollegat sanovat että tämä asia pitää perata läpi että mitä tähän itellan aseiden osien kuljettamisen kieltäytymiseen oikein sisältyy

kolmannen kerran hyvä sanoa se asia että tämä koe eläinlainsäädäntöuudistus vie edelleenkin eteenpäin ja parempaan suuntaan koe eläinten suojelua ja eläintensuojelua yleensäkin

tämän salin eduskunnan on syytä aina olla huolissaan siitä toteutuuko salin tahto toteutuuko parlamentarismi ja siinä mielessä edustaja tiilikaisen käyttämä puheenvuoro oli erinomaisen arvokas

mitä hallitus aikoo tehdä jotta tämä suomalaisten kuluttajien ja suomalaisten tuottajien toive toteutuu ja että meillä on suomalaista ruokaa suomalaista työtä

koe eläintoiminnan avoimuutta lisätään eläinten hyvinvointiryhmään ja siihen liittyvään laaja alaisuuteen on kiinnitetty huomiota ja sitä on kohennettu eläinsuojelun neuvottelukuntaa on vahvistettu valvontaa on vahvistettu tässä laissa ja kirjanpito ja raportointivelvollisuutta

nostan esille vielä yhden asian missä ei ole toteutunut eduskunnan yksimielinen tahto ja se on se että viime kaudella sovimme yhteisesti yksimielisesti että maaseutuvaikutusten arviointi otetaan kaikkeen sellaiseen päätöksentekoon mukaan joka koskettaa merkittävällä tavalla maaseutua

meillä on erittäin korkeatasoinen aseteollisuus meillä on erittäin kovia osaajia tässä maassa ja osoituksena siitä maailman johtavat aseiden valmistajat ja harrastajat ja ammattilaiset käyttävät suomalaisia välineitä

minusta täällä edustaja brax kertoi erittäin hyvin sen asian elikkä missä äärimmäisen poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan hyvin rajattuja kokeita tehdä löytöeläimillä ja se koskee vain niitä itseään niille itselleen vaarallisia tai niiden muille vaarallisiksi aiheuttamia asioita ei mitään muuta

näin ei ole menetelty ja tämäkin sopii kysyä

tämä viimeksi mainittu tuo mukanaan väistämättä sen että meillä hallinnollisuus lisääntyy

se supistuu myös tämän ison neuvottelutuloksen jälkeen josta sinänsä olen ja keskusta on antanut myönteistä palautetta hallitukselle

arvoisa puhemies

tämäkin pitää huomioida että meillä pitää näitä kasvun aloja mitä meillä vain on myöskin sillä tavoin kohdella ettei niille aseteta tarpeettomia esteitä

siitä ei päästä nyt yli eikä ympäri ja perinteiseen tapaan maa ja metsätalousvaliokunta ei pidä hallinnon lisäämisestä

puhemies

toinen asia mihin kannattaa kiinnittää tässä yhteydessä huomiota on se toimivatko eri hallinnonalojen toimivatko eri ministeriöiden toimenpiteet johdonmukaisesti samaan suuntaan kuin mitkä ovat yleisesti asetetut tavoitteet

se on erinomainen asia

toinen asia joka liittyy myöskin työllisyyteen vahvasti ja liittyy suomalaiseen energiantuotantoon on uusiutuvan energian korjuuvoimavarojen vähäisyys ja niukkuus

nyt me olemme pakon edessä me joudumme sitä lisäämään raportointia lisäämään

se on fakta tämän asian osalta mutta valiokunta kiinnittää huomiota ja pitää välttämättömänä että nämä kirjanpito ja tilastointivaatimukset toteutetaan käytännössä siten että hallinnollinen työmäärä ei merkittävästi lisääntyisi nykyiseen verrattuna eli kiinnitetään niihin prosesseihin huomiota ja lisätään riittävää ohjeistusta ja sähköisten järjestelmien hyväksikäyttöä

ne uhkaavat loppua

ja tähän kannattaa kiinnittää myöskin aivan erityistä huomiota että toinen ministeriö ja toinen hallinnonala ei samaan aikaan kannusta ja toinen estä menemästä sitä johdonmukaista tavoitetta kohti mihin ollaan menossa ja mistä on yhteisesti sovittu

siksi tässä ei ole mitään huolta minkään löytöeläintalojen toiminnan eikä irralleen päässeiden kotieläinten osalta

toivoisinkin sitä että hallitus seuraavan lisäbudjettinsa toisi eduskunnalle mahdollisimman nopeasti heti istuntokauden syksyllä jatkuttua jotta nämä voimavarat eivät loppuisi

siksi on outoa että te ette ottaneet kuuleviin korviinne mtkn ja slcn elikkä viljelijöiden yhteistä näkökulmaa ja lähteneet arvioimaan ja laskemaan sen vaikutuksia niin kuin te teitte työmarkkinaratkaisuissa työmarkkinaosapuolten välillä

meidän on pakko tehdä edelleenkin eläinkokeita jotta ihmisten terveys ja ympäristön terveys pystytään takaamaan mutta totta kai ne vähenevät kaiken aikaa ja se on aivan oikea suunta ja sitä myös tämä uusi lainuudistus edellyttää

me olemme täällä jatkuvassa määrärahaniukkuudessa eri puolilla ja kuitenkin me aina viemme sitä prosessia monimutkaisempaan ja enemmän resursseja vaativaan suuntaan

se on selvä uhka sekä yrittäjille tuolla energiapuolella että työntekijöille että myös koko suomalaiselle energiantuotannolle ja tätähän me emme tietenkään halua

puhemies

oikeastaan lopuksi ennen noita pykäliä vielä yhden asian tästä nostan esille ja se on irrallaan tavattavat eläimet ja villit eläimet ja niiden mahdollinen käyttö koe eläiminä

oikeastaan on ollut jo monen vuoden ajan sellainen tilanne että aina on jouduttu paikkaamaan lisäbudjeteilla näitä puuttuvia voimavaroja ja toivottavasti nyt se taso voitaisiin vihdoinkin nostaa oikealle kohdalleen

on syytä jossain vaiheessa ja se aika on nyt käsillä arvioida myöskin erilaisia prosesseja ja niiden toimivuutta niiden voimavaroja ovatko ne suhteessa siihen saavutettuun hyötyyn tai jälleen kerran niihin tavoitteisiin joita me olemme asettaneet vaikkapa yrittäjyyden näkökulmasta otan vain yhden esimerkin

tämä on käytännössä kiellettyä

tähän tehdään oikeastaan vain yksi poikkeus ja tämä poikkeus on niitä tutkimuksia varten jotka voisivat olla näiden eläinten kyseisten eläinten tai eläinlajien terveyteen liittyvät tieteelliset kartoitustutkimukset hyvinvointia selvittävät tutkimukset tai eläinten ekologisia vaikutuksia selvittävät tutkimukset

eli prosesseihin enemmän huomiota kuin siihen mitä ja miten resursseja niille jaetaan

kansalaisia on tosi paljon keskusteluttanut tämä eta maiden ulkopuolelta tulevien kiinteistöjen ostajien toiminta ja en sitä ihmettele lainkaan

arvoisa puhemies

oli pelkoa vähän tässä julkisuudessakin tämän lainvalmistelun yhteydessä että irrallaan tavattavat eläimet tai villieläimet joutuisivat nyt tutkimuskohteiksi

siinä on täällä jo esille tulleita ongelmia pelisääntöjen noudattamisessa mutta ennen kaikkea siinä että jälleenmyynti eri yhtiöiden kautta on tiennyt sitä että meillä ei ole selkeää kuvaa kiinteistörekisterissä kuka ne kiinteistöt tai maa alueet omistaa

todellisuudessa kuitenkin vapaaehtoistyölle seuratyölle yhdistyksille on sälytetty jatkuvasti uusia velvollisuuksia jatkuvasti uusia velvollisuuksia

ne ovat hyvin hyvin tarkasti rajattuja ja missään tapauksessa varsinaista koe eläintoimintaa näillä äsken mainituilla eläinlajeilla ei tapahdu lainkaan vaan se on ainoastaan niiden itsensä terveyttä vaaliviin tutkimuksiin

tällainen ei voi olla hyväksi meille täällä koska meille kuitenkin kiinteistöomaisuusmassa on kaikkein tärkein ja kaikkein suurin omaisuuden muoto mikä tässä maassa on

meillä täytyy olla aina kaikkialla ja jokaisen omistuksen osalta selvyys rekisterissä siitä kuka ne kiinteistöt omistaa

oletteko valmiita perumaan näitä tehtyjä korotuksia ja leikkauksia vai mikä on se tapa jolla nyt hallitus aikoo tähän huutoonsa vastata

vastavuoroisuusasia on toinen tärkeä asia

nyt kun venäjä on myöskin wton jäsen niin siellä on myöskin selkeät säädökset tästä asiasta millä tavoin kiinteistökauppoja millä tavoin maa aluekauppoja tehdään ja pitää toteuttaa

puhemies

herra puhemies

tässä mietinnössään valiokunta on selkeästi mennyt suomen perustuslain mukaan suomen kantojen ja suomen erityisolosuhteiden mukaan ja niiden vaatimusten mukaan joita suomessa oikeutetusti on esitetty

arvoisa rouva puhemies

soinin ajatusta siitä että te nyt haluatte hylätä sellaisen lakiehdotuksen joka on selkeästi suomen kannalta parempi ja on ei nyt vastainen eu lainsäädännön kanssa mutta selvästi noudattelee ja menee hyvin lähellä niitä rajoja mitä me voimme tehdä ettemme ole kerta kaikkiaan ongelmissa

euroopan unioni on ollut huolissaan jo pitkän aikaa euroopan alueen kilpailukyvystä

on aivan selvää että eläinten kaltoinkohtelua ei voida hyväksyä ja siitä niin kuin ministeri tiilikainen täällä totesi viranomaiset asianmukaiset tarkastukset tekevät ja siitä sitten rangaistukset ja sanktiot iskevät ja napsahtavat

samoin on ollut suomen hallitus

kalastusopaslaki tehtiin keskustan hallituskaudella ja se on oikein hyvä laki eikä siinä ole mitään ongelmaa sen asian osalta ja sen ovat kaikki hyväksyneet

jälleen tällä annetaan avaimia muille ja kolmansista maista tuleville yrittäjille ja viedään mahdollisuuksia nimenomaan niin kuin edustaja rossi täällä äsken totesi pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä

tässä on kuitenkin tilanne niin että jos meillä oma kotieläintuotanto ajetaan tässä maassa ahtaalle on selvää että me emme voi millään tavalla kontrolloida mitä me tuontiruualla täällä saamme aikaan ja minkälaisia kohteluita ne eläimet ovat muualla maailmassa saaneet kohdata

tätä ei tämä hallitus ollut viemässä voimakkaasti eteenpäin

mutta aivan niin kuin edustaja autto täällä sanoi valiokunta myöskin haluaa lausumaehdotuksellaan kiinnittää huomiota siihen että tätä lainuudistusta seurataan ja otetaan nimenomaan asiakkaan näkökulma huomioon juuri noilla perusteilla mitä äsken kuultiin ja samoin se miten tämä hallinto rakennetaan kaiken kaikkiaan

tuo laki tulee myöskin korostamaan sitä yhteistyövelvoitetta ja mahdollisuutta josta tässä asiassa pitää huolehtia oli kysymyksessä sitten varsinainen eläinlääkintähuolto tai puhdas ympäristö tai elintarviketurvallisuus

yrittäjän mahdollisuuksien kaventaminen ja lisäbyrokratian luonti eivät sovellu kilpailukyvyn kohentamiseen eivät millään tavalla

siksi kysynkin ministeri tiilikaiselta mitä ovat ne toimet joilla me edistämme ja varmistamme sen että suomessa eettinen hyvä eläinten kohtelu ruuantuotanto voi jatkua kannattavalla tavalla

suomalaista ruuantuottajaa viljelijää rasittaa tällä hetkellä aivan erityisesti kannattavuus mutta myös jatkuva hallinnollisen taakan kasvu byrokratia kaikki muu mitä on ulkopuolella sen varsinaisen työn sen varsinaisen yrittämisen

samoin tämä tuo tahattomien virheiden tahattomien rikkomusten suman niin että ihmiset eivät kerta kaikkiaan tiedä mitä pitää tehdä mikä on sallittua mikä ei

soini ja perussuomalaiset jos lähdette tätä hylkäystä esittämään tosissanne valitettavasti jouduin keskeyttämään tämän keskustelun ja myöskin täysi istunto keskeytyi tästä jatketaan tänään kello viisitoista

hallitus mitä te aiotte tehdä ja milloin te aiotte tuoda näitä esityksiä joilla näitä juuri äsken valtiovarainministeri urpilaisen esille tuomia hyviä ajatuksia saadaan eteenpäin

ja tämänkal taista hallintoa vai onko siinä huomattavan paljon käyttäjäystävällisempi ja yksinkertaisempi hallinto mitä me varmasti kaikki tavoittelemme

etäisyys tuo keskeltä l

tämä on mennyt se on meidän pakko yhteisesti tunnustaa ilman muuta yli ja meidän on pakko sitä saada purettua ja sitä pitää tehdä laki kerrallaan asetus kerrallaan viranomaismääräys kerrallaan

klo kolmetoista kaksi seitsemän keskeytyttyä täysistuntoa jatketaan jo menossa oli kuudennen anssi

tila tuki järjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamis esityksen keskustelu kysyisi toinen

kyllä tämäntyyppisiä lakimuutoksia tehtäessä pitää ottaa aina huomioon se että meidän pitää antaa selvä signaali että yhteiskunta ei hyväksy tällaisia tekoja ja antaa niistä myöskin sen mukaisen rangaistuksen ja pitää huolta siitä että se toimii myöskin esimerkkinä että näitä ei tapahtuisi jatkossa

viranomaisyhteistyön ja tiedonkulun pitää olla paljon juohevampaa kuin nykyisellään eikä niin että viljelijät yrittäjät joutuvat samoja tietoja monelle viranomaiselle toimittamaan erikseen

hän on heti sitovasti

meillä ei maakunnassa tätä kannata kukaan

ei muuten ymmärrä

kysynkin ministeriltä